suurempi ongelma varmaan asuntomarkkinoitten kannalta on se että suomen asuntomarkkinat ovat uudelleen järjestäytymässä väki valuu isoihin kuntiin ja etelään pohjoisesta ja idästä

edustaja saara karhu epäili että lakialoite olisi lähtenyt jostain yksittäisestä tapauksesta

sen työn tuloksena valiokunta lähetti sitten oikeusministeriöön ja sosiaali ja terveysministeriöön kirjeen jossa kehotettiin seuraamaan tilannetta ja ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin sen suhteen että niissä tapauksissa missä sovittelu ei oikein toimi tarkastellaan lakia

vertaan tätä asiaa lakiin energiatodistuksesta

mutta ehkä nyt sen verran omasta kokemuksesta ja taustastakin on hyötyä että pelkästään hotellihuoneissa pystyy tekemään sellaisen harjoituksen että reidet tulevat ihan varmasti kipeiksi ja syke nousee siihen ei tarvita mitään kovin kummoisia lisävarusteita eikä vehkeitä

toinen ongelma on tietysti sitten se että siihen liittyvät vuokra asuntojen saatavuusongelmat vuokrien korkeus lähinnä pääkaupunkiseudulla ehkä myös tampereella turussa

tähän kysymykseen pitääkö lapsi luovuttaa vanhemmalle joka istuu ringissä metsässä vastaus on

nyt tämä käsiteltävä asia on yksi askel oikeaan suuntaan mutta täytyy muistaa että tämäkään malli ei ratkaise sellaisia tapauksia missä tilanne on pahasti tulehtunut kriisiytynyt jossa osapuolet eivät edes halua minkäänlaista sovittelua ja ratkaisua yhdessä tehdä ja hoitaa asioita sivistyneesti

asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

kysymys on aika pitkälle kuitenkin halusta omasta asenteesta ja tavoitteellisesta toiminnasta siihen suuntaan että on kiinnostunut omasta terveydestään

mutta lähdetään siitä että mölsä oli paikalla

mutta nämä lausumaesitykset ovat nyt ihan oikeansuuntaisia ja nyt tässä vaiheessa viimeistään kannattaa paikata mitä on paikattavissa

kiitos

siinä suhteessa tulemme hyvin tarkkaan vielä seuraamaan miten nämä lakialoitteemme ministeriössä käsitellään ja johtavatko ne joihinkin toimenpiteisiin

arvoisa herra puhemies

itseäni hieman mietityttää se miten on mahdollista että suunnittelussa ja toteutuksessa on niin paljon tapahtunut virheitä miten ylläpidossa omistajat

aivan aiheellisesti on myös kentältä tulleessa palautteessa kysytty ja ihmetelty sitä mikä on näiden eri toimijoiden rakentajien ja esimerkiksi rakennusvalvonnan ja suunnittelun vastuu kun tällaisia ylimääräisiä kuluja tässä vaiheessa tulee

jos lähdetään liikkeelle siitä mistä tässä on kaiken kaikkiaan kysymys niin kysymyshän tässä on ilmasto ympäristöasioista

miten on teidän nähdäksenne käsivarren suurtunturihankkeen osalta laita saadaanko siellä paikallisten asujien ja luontoasioiden yhteisymmärrys aikaan niin että näemme siellä kansallispuiston vielä lähivuosina

minä olen itse entistä enemmän taipuvainen siihen suuntaan että me tarvitsemme tiukkaa sääntelyä kohtuullisen tiukkaa ohjeistusta silloin kun meillä on puheissa ja kysymyksessä ilmasto ympäristö ja vesistönsuojeluasiat

johtopäätös tästä on että kannatettavaa kehitysyhteistyötä on perhesuunnittelun edistäminen ja ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät toimet

kysykää mieluummin mitä maksaa ilmastokatastrofi

kehitysavun vaikuttavuuden mittaaminen on erittäin vaikeaa

arvoisa herra puhemies

se toteaa ettei selonteko täysin vastaa kysymykseen siitä millaisia kestäviä tuloksia suomen toiminta on saanut aikaan

kokoomuksen sivistysvaliokunnan jäsenien ja kokoomuslaisten vertaaminen talibaneihin tässä salissa osoittaa minusta sellaista sivistymättömyyttä jota en toivoisi täällä kuulevani mutta koska olen sivistynyt annan yrttiaholle anteeksi

kehitysyhteistyössä on tuettava apua saavia maita kehittämään taloutensa rakenteita hallintoa korruption vastaisuutta ja verojärjestelmiä

pääministeri sipilä nosti hyviä asioita puheessaan esille kuten ajatuksen siitä että verot maksetaan siihen maahan jossa tulot syntyvät veroparatiiseihin ja aggressiiviseen verosuunnitteluun suhtaudutaan kielteisesti

pidin myös tästä lauseesta että maltillisuus johdon palkkauksessa otetaan jatkossa erityisesti huomioon

sitten varsinaiseen kysymykseen ja johdatteluna siihen kansankapitalismista haluaisin kysyä se kun puheessanne sanoitte kutakuinkin näin että halutaan vahvistaa kansankapitalismia kannustamalla henkilöstöä omistamaan työnantajayhtiönsä osakkeita

tämä on erittäin hyvä tavoite ja nyt kysymykseni kuuluu

onko jo tiedossa tässä vaiheessa mitä ne keinot voisivat olla miten tätä kansankapitalismia viedään eteenpäin

arvoisa rouva puhemies

sen verran tarkennuksena että jos ihminen säästää mopoon rahaa niin hän ei saa siihen valtion takaamaa lisäkorkoa ja pankin antamaa korkoa

edelleen haluaisin laajentaa sitä kysymystä siihen suuntaan miten kansankapitalismia ylipäätään voitaisiin laajentaa myös sellaisissa tapauksissa joissa henkilöt eivät ole valtionyhtiössä töissä

tämä lisäkorko ja verotuskohtelu selittävät sen minkä takia on tarpeen että säästäjä tekee ilmoituksen niistä rahoista

mutta myönnän sen ja valiokunnassakin tätä asiaa pohdittiin ja hallituksen esityksessäkin todetaan että rahojen alkuperän selvittäminen aiheuttaa jonkin verran lisää työtä

no byrokratiaksi sitä kai voisi kutsua mutta ei tämä nyt mikään mahdoton ja aivan väärä viesti kyllä nuorille ole

valvontaan liittyviin kysymyksiin on kiinnitetty huomiota esimerkiksi kaivosteollisuuden osalta

arvoisa herra puhemies

edustaja turunen sanoi että todistus ei lisää omistajan kiinnostusta energiatehokkuutta parantaviin investointeihin

ei ole yhdentekevää minkälaista ilmaa hengitämme minkälaista vettä juomme minkälaatuisessa maaperässä elintarvikkeemme kasvatamme ja kuinka paljon raskasmetalleja kaloista saamme

olisin tästä kyllä lievästi eri mieltä

kiinassa on jo pinta alaltaan belgian kokoinen alue saastunutta ja viljelykäyttöön soveltumatonta maata eikä kiina ole ongelmineen yksin

oikein hyvä ja toivottavasti allekirjoittajia kertyy lisää karin aloitteeseen

jos uuden asunnon ostajalla omakotitalon ostajalla ei ole käytössään muuta kuin vanha sähkölasku niin mihin hän perustaa ne investointinsa tulevista remonteista

sitten täällä on juho eerolan aloite lastenhuollosta ja tapaamisoikeudesta ja tämä aloite koskee vieraannuttamiskieltoa

mutta jos hänellä on hyvin laadittu todistus niin hän tietää mihin hän sen rahan kohdistaa jotta se investointi ja raha tuottavat mahdollisimman hyvän hyödyn

samalla tavalla voidaan aivan perustellusti sanoa että huonosti hoidettu ympäristö on kustannustaakka joka pienentää bruttokansantuotetta

omassa aloitteessani joka koskee rikoslakia tavoitteena on tapaamisoikeuden tahallisen ja toistuvan estämisen kriminalisointi ja siinäkin on tavoitteena se että lasten etu toteutuu

harvardin yliopiston liiketaloustieteen professori michael porterin mukaan kiristyvä ympäristöohjaus on johtanut yritysten voittojen kasvuun innovaatioiden ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien kautta

siinä suhteessa hallituksen pitää olla tarkkana että tällaisia rahastussysteemejä ei pääse syntymään ja jokainen meistä tietää että omakotiasujille on näitä maksukuormia tullut aivan liikaa niin kuin olemme tänään monessa yhteydessä kuulleet

toivon sekä lakivaliokunnalta että edustajilta aktiivisuutta sekä valiokunnassa että sitten siltä osin kuin vielä on mahdollista kirjoittaa lakialoitteeseen nimi alle että nimi alle sitten ja sitä työtä tekemään mitä täällä talossa pitääkin tehdä

toiseksi porterin mukaan ympäristöohjaus ei ole aikasarjojen valossa laskenut kansantalouksien tuottavuutta ja kilpailukykyä

arvoisa puhemies

suomen kannattaa kiinnittää yhä kasvavaa huomiota ympäristöasioihin ja erityisesti cleantech osaamiseen ja sen vientiin

kiitos valmistelijoille hallitukselle ja erityisesti esittelevälle ministeri niinistölle

onko ministeri tietoinen siitä että työturvallisuus oikeusturva todisteluasiat jälkeenpäin ovat aivan eri mallilla kuin niinä vuosikymmeninä jolloin tämmöinen malli on ollut käytössä

mitä mieltä olette onko tämä keskustelunavaus nyt tämmöinen heinäkuun kesäjuttu vai tavoite kääntää keskustelua sivuraiteelle varsinaisesta pääasiasta eli sisäisestä turvallisuudesta ja poliisipalvelujen saatavuudesta

arvoisa herra puhemies

mikä on suomen rooli ja voimmeko millään tavalla kehitysyhteistyössä vaikuttaa siihen että uskonnolliset historialliset syyt voidaan ikään kuin koulutuksen kautta perhesuunnittelun kautta ohittaa ja saavuttaa nopeampia tuloksia väestönkasvun hillitsemiseksi

yksi oiva esimerkki tästä on opintolainan vähennysjärjestelmän poistaminen mikä on aika abstrakti järjestelmä sinänsä ja siitä siirrytään konkreettisempaan opintolainan hyvitysjärjestelmään jonka opiskelija sitten konkreettisesti huomaa siinä vaiheessa jos on valmistunut kutakuinkin normiajassa

arvoisa herra puhemies

mutta kysymys ministeri kiuru

edustaja kaikkosen aloitteessa esitetään että neuvoa antavia kunnallisia kansanäänestyksiä voitaisiin järjestää kunnallisvaalien valtiollisten vaalien tai valtiollisten kansanäänestysten yhteydessä

miten suhtaudutte ajatukseen opintotukilaissa määrätystä vapaan tulon tulorajan korottamisesta tai peräti sen kokonaan poistamiseen sellaisissa tapauksissa että opiskelija pystyy etenemään opinnoissaan normiajassa ja samaan aikaan sitten pystyy tekemään töitä

jos neuvoa antava kunnallinen kansanäänestys yhdistettäisiin erityisesti valtiollisiin vaaleihin ei asioiden sekaantumisvaaraa äänestäjien joukossa varmastikaan syntyisi niin erityyppisistä asioista olisi kysymys

tällä hetkellä kunnissa kuntalaiset voivat tehdä aloitteen neuvoa antavasta kansanäänestyksestä mutta on huomioitava niin kuin tässä on todettu että ne ovat todellakin neuvoa antavia eivätkä sinällään sido valtuustoa

kaikki ajatukset demokratian vahvistamiseksi ovat tervetulleita ja tämäkin aloite on siinä mielessä selvittämisen arvoinen

tästä vaikuttamisen mahdollisuudesta ja kansalaisten kiinnostuksesta politiikkaan on hyvä esimerkki kansalaisaloitemahdollisuus joka on saanut hyvin positiivisen vastaanoton

edelleen turuselle toistan sitä että kun ostaja on asunnon saanut haltuunsa niin hänen motivaationsa on varmasti korkea laittaa asiat kuntoon

tällä hetkellä esimerkiksi sivistysvaliokunta viimeistelee tai valmistelee kantaansa aloitteesta ruotsin kieli valinnaiseksi oppiaineeksi

arvoisa herra puhemies

ja jos myyjä on vähänkin fiksu ja ymmärtää muutakin kuin tuunata sen keittiön ja olohuoneen niin kai hän tekee niitä remontteja ja jos ei tee remontteja niin nyt sitten ainakin hankkii sen energiatodistuksen jotta tietää mitä on myymässä

aloitteiden kautta voidaan nostaa kansalaisten näkökulmasta mielenkiintoisia tärkeitä asioita päätöksentekoon ja keskusteluun ja se on jo arvo sekin

poliittinen järjestelmämme on vakaa hallinto on korruptoitumatonta sananvapautta sekä muita perusoikeuksia kunnioitetaan ja riippumaton media toimii vallan vahtikoirana

kyllä minä ainakin itse haluan myyntitilanteessa saada sellaiset dokumentit jotka osittain puolustavat selustaa ja antavat sellaisen rehellisen vaikutelman siitä että myyjä tietää mitä hän on myymässä

otetaan sieltä se sähkölasku näytetään mikä on toteutunut kulutus otetaan sitten se lain vaatima energiatodistus josta nähdään mitä se teoreettisesti vie ja siitä sitten ostaja hyvin aukottomasti näkee mikä on se todellisuus kyseisen rakennuksen kohdalla

äänestysaktiivisuudesta herra puhemies

kiinnostus politiikkaan välittyy entistä useammin muiden osallistumis ja vaikuttamisväylien kuin puoluepolitiikan tai vaalien kautta

ajatus vaaliajankohtien siirtämisestä eduskunta kunta ja presidentinvaalien osalta kansanvallan viikonlopulle huhtikuun kolmannelle sunnuntaille on kannatettava

kaikkia uusia keinoja kaivataan vaalien ja neuvoa antavien äänestysten yhdistämisiä ja sähköistä äänestämismahdollisuutta ja mitä muita keinoja löydetään niin kaikki kannattaa selvittää

asiaa jatkovalmistellaan kuntalain kokonaisuudistuksen yhteydessä ja oikeusministeriön asettamassa parlamentaarisessa työryhmässä

sen sijaan liitto osoitti huonoa tilannetajua lähettämällä jouluisen olutnäytepaketin kansanedustajille tai mahdollisesti vain osalle heistä käsittelyn päätyttyä

sananvapaus on perustuslaillinen oikeutemme

riihimäellä opettaja oli saanut työnantajaltaan kirjallisen varoituksen koska hänen katsottiin vahingoittaneen mielipidekirjoituksellaan työnantajaa ja rikkoneen siten lojaliteettivelvoitettaan

pirkanmaan maakuntahallitus tampereen kaupunki ja muun muassa tampereen kauppakamari edellyttävät suunnitellun siirron kustannusvaikutusten puolueetonta arvioimista sekä turvallisuuskysymysten kattavaa käsittelyä liikenteen turvallisuusvirasto trafissa

arvoisa herra puhemies

selonteon aikataulu on herättänyt kysymyksiä ja samoin herättää tietysti kysymyksiä mahdollisen nato jäsenyyden hakeminen jolle jätetään selonteossa mahdollisuus avoimeksi